näissä kahdessa viimeksi sanotussa suomen hallitus on kohtuullisen tiukka mutta tässä yhteisessä kriisirahastossa siinä hallituksen kannat eivät ole selvät ja tästä syystä toivon että ne jämeröityisivät tässä jatkokeskustelun aikana

olen yllättynyt kuinka edustaja sasi on vahvasti sillä samalla kannalla kuin tämä keskustan vastalause itse asiassa tässä on

minun varsinainen puheenvuoroni kuitenkin liittyy oikeastaan kimmo sasin ja vähän ministerinkin puheenvuoroon täällä ja se liittyy siihen miten nyt tulkitaan tätä toteamusta että ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen tämä juttu

mutta kaikille niille yrityksille jotka olisivat valmiita vähän innovatiivisuutta elikkä osaamisen tasoa parantamaan tietystikään tämä tekes rahoitus ei ole ollut käypäinen vaihtoehto ja siitä syystä lähti liikkeelle ajatus siitä että meilläkin niin kuin useimmissa oecd maissa otettaisiin käyttöön tällainen innovaatiokannustin verotuksessa tehtävä vähennys niistä kuluista jotka nimenomaan muodostuvat näistä tutkimus ja kehittämistoimista ja eri vaiheiden jälkeen joihin äsken vähän jo alussa viittasin on hyvä että tämä esitys on nyt tällä kertaa täällä

pohjimmiltaan tekin näette ja ajattelette näin näköjään että vaikka tämä lisätukikin otettaisiin käyttöön niin osa näistä heikommista maista kuitenkin joutuu velkasaneerauksen tielle

mitä tulee bioetanoliin niin itse asiassa olen näinä päivinä asettamassa selvityshenkilön arvioimaan sitä mikä sauma bioetanolin tuotannolle suomessa olisi

arvoisa puhemies

tietysti me sitä kautta autamme niitä ihmisiä uralin takana jotka sielläkin varmasti tarvitsevat työtä mutta he voisivat tehdä ehkä vähän puhtaampaakin työtä kuin ovat siellä aiheutuvat ympäristöongelmat joita tuo homma kaikki siellä aiheuttaa

täällä suuren valiokunnan mietinnössä sanotaan näin että soveltamalla edellä esitettyjä periaatteita ehdotettuun direktiiviin suuri valiokunta arvioi että energiatehokkuusdirektiivi on toissijaisuusperiaatteen vastainen vaikka se pitää ehdotuksen tavoitteita tärkeänä pyrittäessä jnp

oma lukunsa on koko tämän kriisinratkaisumekanismin oikeusperusta

tästä voisi jatkaa pidempäänkin aika on suurin piirtein kulunut

siis tämä paksu paperi tässä duunia riittää kun tämä käydään läpi

se on horjuva

jos tämän tunnistaa ja tunnustaa niin miksi pitää nämä monta sataa miljardia lisää laittaa

se lähtökohta tälle arviointityölle on enemmänkin vilja ja valkuaisrehupoliittinen

jokainen meistä tietää mikä on ranskan tilanne ensinnäkin taloudellisesti ja toisekseen ranskan velkapapereita on satoja miljardeja euroja näissä ongelmamaissa

käydään se läpi mutta into käydä tätä läpi on suurempi ja parempi jos sitten hallitus myös on valmis niihin panostuksiin mitä tämän järjestelmän mukainen oman pääoman ehtoisen rahoituksen parantaminen käytännössä edellyttää

esimerkiksi talousvaliokunnassa täällä on talousvaliokunnan jäseniä paikalla kuulluista asiantuntijoista oikeastaan kukaan siellä kuultu asiantuntija ei suoralta kädeltä sanonut että tämä noin vain käy päinsä siltä oikeusperustalta miltä se nyt on esitetty

arvoisa puhemies

siis tarvitaan paitsi elinkeinopoliittisia myös niitä rakenteellisia uudistuksia jotka liittyvät vaikkapa sote uudistukseen ja tarvitaan rohkeutta tehdä ratkaisuja silloin jos voidaan vaikuttaa kotimaisen työn turvaamiseen varmistamiseen versus ulkolaisen työn varmistamiseen

soini mutta nämä teidän mainitsemanne väestöryhmät tai työntekijäryhmät eivät ole siinä ensirintamassa jotka ovat vaarassa menettää nyt työpaikkansa

se maksoi muutaman sata miljoonaa euroa mutta se kannatti varmasti tehdä

arvoisa puhemies

parinkymmenen vuoden ajan kymmenien ihmisten huippukalliiden koneitten ja laitteitten käyttöä sen kaivosaihion etsinnässä jota sitten aletaan ennen pitkää tuottamaan

ei ei ja ei

kuka täällä on sanonut ei ei ja ei ja millekä on sanonut ei ei

ne jotka ovat vaarassa ovat näitten vientiyritysten palveluksessa ja kotimarkkinoilla olevien yritysten palveluksessa ja nyt me muutama päivä sitten olemme täällä päättäneet miljardien vastuun ottamisesta valtiolle ja yli miljardin rahoituksen järjestämisestä niille yrityksille jotka muutoin markkinoilta eivät rahaa saa

aivan viime sanoissani arvoisa puhemies sanon että ylipäänsä nyt kun otetaan kaikki se regulaatio mitä tähän saakka on tehty otetaan huomioon pankkivero katsotaan mitä basel tuo tämän likviditeettivaatimuksen kautta mitä basel tuo tämän vakavaraisuusvaatimuksen kautta ja pankkiveron äsken mainitsin ja vielä pankkien osallistuminen tähän euroalueen yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

tämä laki pitää sisällään mahdollisuuden myöskin sellaisiin infrarahastoihin ja muihin tällaisten suurten yhteiskunnallisten rakenteitten rahoittamiseen näillä riskisijoitusinstrumenteilla

eiväthän nämä maat ole ensimmäisinä sanomassa että okei nyt lopetetaan yhteisvastuulliset toimet ja nyt me itse kukin maa hoidamme meidän omat velkapankit tai velkafinanssitalot ja kannamme itse sen vastuun emmekä yritä niitä sälyttää muille maille

tämä ensimmäinen virke kuitenkin minusta ottaa ihan oikealla tavalla tämän koko direktiivin hanskaansa ja ainakin minä tulkitsen näin ja rohkaisen myöskin elinkeinoministeriötä tekemään vastaavanlaisen tulkinnan tästä

huonoa on sen sijaan se että tämän innovaatiojärjestelmän sen paremman osan kuitenkin sen tehokkaimman osan sen täsmäosan joka koostuu tekesin ja osin vttnkin rahoituksesta rahoitusta ollaan erittäin merkittävästi vähentämässä

toisaalta toinen kova totuus rinnakkainen edelliselle on se että samaan aikaan kun meillä on viljaylijäämä selvä niin meillä on rehuvalkuaisen omavaraisuus laskenut lähes olemattomiin

yritän tällä kuvata vaan sitä että tämä on erittäin pitkäjänteistä sitoutumista vaatii erittäin paljon kärsivällisyyttä rahaa se edellyttää riskirahana joka tulee tälle toimialalle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

me lähdemme tässä on kyse rahasta mallissa siitä että kasvurahastomallissa siitä että sen kohteena on sekä seed vaihe että venture vaihe että sitten myöhempi vaihe koska ajatellaan mikä se markkina tällä hetkellä suomessa on kuinka paljon viime vuonna laitettiin eri vaiheisiin

tämä kaikki on hyvä aina muistaa silloin kun puhutaan toimialasta koska se silloin itse kaivannaistoiminnan ollessa käynnissä vaikuttaa hyvin rikkaalta toiminnalta mutta sen taustalla pitää olla pääsääntöisesti ei aina mutta pääsääntöisesti tällainen todella pitkä etsintätyö

kun eivät yksityiset pääomittajat enää ole valmiita pääomittamaan omistamiansa pankkeja on vuoro valtioiden astua kuvaan ja lähteä pääomittamaan omia pankkejaan

meillä on kova pula omasta kansallisesta rehuvalkuaisesta

tässä on vissillä tavalla kansankapitalismista kysymys asiassa johonka sen kansan omistajuus on ihan oikea ja hyvä kohdentua

suomi on niitä maita näistä kolmen an maista joilla ei näitä vastuita tuolla maailmalla ole ja sen takia josko joku meistä muutamasta harvasta kolmen an maasta pystyy pelin avaamaan se on minusta erinomaisesti suomen paikka

vaikkapa suomalaisen tiestön tai perusinfran kunto on tällä hetkellä sellainen että se ei anna riittävää buustia talouden kasvulle

nyt kysymys kuuluu että entäs jos tätä pellon ylijäämäviljaa jalostettaisiin täällä meillä etanoliksi ja saataisiin sivuvirtoina siitä tätä rehuvalkuaista rankkia ja muuta ja että voitaisiin tavallaan yhdellä kertaa useampaa kärpästä iskeä

mutta tämän ohella hallitus paraikaa valmistelee jatkotoimia niitä toimia joilla sitten periaatteessa kannattava toiminta ainakin jonkun ajan päästä kannattava toiminta yritetään säilyttää niin että yritykset eivät kaadu ja ihmiset joudu työttömiksi

vaikutus silloin kun se kulkee tekesin kautta on moninkertainen verrattuna siihen mitä se keskimäärin on silloin jos se kohdennetaan innovaatiokannustimen kautta

valtion vakuusrahasto oli meidän välineemme millä tämä homma hoidettiin

kaikki nämä yhteensä tarkoittaa sitä että esimerkiksi erään maakunnallisen osuuspankin kannalta tämä merkitsee kymmenien miljoonien eurojen ei nyt monen mutta muutaman kymmenen miljoonan euron rasitetta tuon pankin toiminnalle

mitä tulee vielä siihen kysymykseen onko keskusta sopimusyhteiskunnan takana kyllä me vain olemme sopimusyhteiskunnan takana

on se nyt erikoinen asia jos tämä sama eduskunta ei kysy teiltä millä perusteella te olette tämän ratkaisun tehneet ja mitä kaikesta tästä seuraa suomen takausvastuille

kysymys on yksimielisestä mietinnöstä minkä talousvaliokunta tästä arvopaperimarkkinalainsäädännön uudistamisesta on tehnyt